haluan nostaa esiin poliisitutkinnan ja sieltä vielä tarkemmin sanottuna palonsyyn tutkinnan

ja mikä parasta tämä rikoshan esityksen mukaan on virallisen syytteen alainen ja rangaistusmaksimi on kaksi vuotta jolloin poliisilla on myös mahdollisuus käyttää pakkokeinoja tämmöisen rikollisen toiminnan jatkamisen estämiseksi

siinä on ihan hyvä tahto että rangaistukset tulisivat ankarammiksi henkilöille jotka houkuttelevat lapsia seksuaalisiin tekoihin

lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys on jo rangaistava tällä hetkellä ja oikeus on tuominnut tällaisia tekoja joista maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta

arvoisa herra puhemies

ihan käytännön tasolta miten on näyttäytynyt tällainen vainoaminen johon poliisi ei ole pystynyt aikaisemmin puuttumaan

seksuaalisen hyväksikäytön yritys lapsen osalta ulottuu jo hyvin pitkälle niin pitkälle että esimerkiksi tämä grooming pykälä saattaa olla paljolti samansisältöinen

palaan nyt tähän aihealueeseen mitä tämä hallituksen esitys koskee sinänsä värikkään esityksen jälkeen

ei mikään tieteellinen tutkimus vaan ihan käytännön esimerkki on ollut se että niin sanottu vainoaja on yleensä voi sanoa hyvin älykäs oppinut koulutettu ihminen

tähän käsiteltävään asiaan totean ensinnäkin että on loistavaa että rikosrekisteritietoja sekä myös rangaistusvaatimustietoja sakkorangaistuksista pystytään vaihtamaan eri maiden viranomaisten kesken

tässä on samankaltaisia ongelmia myös muiden seksuaalirikosten osalta kohdistuivatpa ne aikuiseen tai lapseen että saamme nämä rangaistukset sille tasolle jolla niiden pitää olla ja jolla kansa niiden on

ja vaikka maallikko olen niin voin sanoa että edellisessä työssäni olen havainnut tietynlaisia itsekkään narsistisen persoonallisuuden viitteitä tällaisissa ihmisissä

se olisi ollut aika suuri puute ja yksittäisen ihmisen kannalta suuri vääryys jos vaikkapa hänen omakotitalonsa paloa ei olisi tutkittu

emu keskustelu päättyy tähän

he käyttävät hyväkseen lain suomia aukkoja kuten aikaisemminkin mainitsin saattavat seurata uhriaan joidenkin satojen metrien päässä tai saattavat seistä uhrin asunnon ulkopuolella julkisella paikalla julkisella kadulla jolloin siihen ei ole millään tavalla voitu puuttua

keskustelu on päättynyt puhemies jos tehdas hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle peruslakivaliokunnan on kannettava

kannatan ehdottomasti tätä hallituksen esitystä sellaisenaan

eli tässä on monennäköistä epäkohtaa ollut että näitä asioita ei käsitellä samalla tavalla koska on myös tapauksia monesti että lapsia sekä käytetään seksuaalisesti hyväksi että pahoinpidellään ja samanlainen hyvä kohtelu pitää saada

mutta onneksi hallintovaliokunta oli hereillä ja palautti sinne lauseen joka oikeuttaa ja myös velvoittaa poliisin suorittamaan poliisitutkintaa eli palonsyyn tutkintaa kaikissa paloissa missä se katsoo tällaisen tarpeen olevan

esimerkiksi vangitsemisoikeudenkäyntiin pitää hyvinkin äkkiä saada tiedot jostain henkilöstä esimerkiksi jatkamisvaaran harkitsemiseksi ja on nyt ilahduttavaa kuulla tämä keskustelu mitä täällä salissa on käyty tästä sakon muuntorangaistuksesta

olen itsekin tehnyt kirjallisen kysymyksen oikeusministerille tästä ihmiskauppa asiasta

eduskunnan seuraava täysistuntoon ensi tiistaina kas myös neljäs viidettä kakstuhatyksitoista kello kaksitoista siis kello kaksitoista tämä täysistuntoon odottaa olevan

se on todella hyvä että nyt nämä kustannukset pieniltä kunnilta omalla tavallaan menevät pois ja vakiinnutetaan että tämä lasten haastattelu tehdään osaamiskeskuksissa

todella tällä hetkellä oikeustajun mukaan se jos mikä olisi ihmiskauppaa kun pieni lapsi vauva myydään jollekin mutta lainsäädäntömme on täysin torso tältä osin

heidän ketkä tunkeutuvat uhrin kotiin tai soittavat hänelle uhkaavia puheluja tai muuten uhkailevat tekonsa on tähänkin asti nykyisten rikoslain säädösten mukaan pystytty katkaisemaan ja myös tuomitsemaan koska on paljon rikosnimikkeitä joilla pystytään puuttumaan tällaiseen toimintaan

tulen juuri helsingin vankilasta pääsin sieltä jopa pääoven kautta pois ihan kunniallisesti mutta siellä henkilökunta toivotti kaikki sakkovangit sinne tervetulleeksi takaisin

pikemminkin he pitivät tätä porukkaa sellaisena että jos siihen rangaistukseen yhdistetään hoito niin se palvelee koko yhteiskuntaa

mutta kun tutkin tätä tapausta vähän tarkemmin niin eivät nämä adoptiolainsäädännön pykälät kovin hyvin tähän valitettavasti sovi

sehän on hieno asia

muun muassa laiton uhkaus on hyvin yleinen ja myös kotirauhan rikkominen joilla on pystytty puuttumaan ja useimmiten alkoholisoituneet no miehet etupäässä ovat tällä tavalla jääneet kiinni

eli ehdottomasti tämä ihmiskauppapykälä täytyy saada muutettua nykykäytäntöä vastaavaksi koska pelkään ja epäilen että valitettavasti ellei tämänkaltaisia tapauksia ole jo meneillään niin niitä tulee lisää

siitä saadaan kokemuksia mutta tässä vaiheessa sanon että se ei saa olla ratkaisevaa onko lastentalo vai ei mutta viranomaisten pitää toimia hyvin yhteydessä toisiinsa

ennen kaikkea on loistavaa että sakon muuntorangaistus edes jossain muodossa palautetaan koska täysin rehelliset ihmiset kansalaiset kauppiaat kärsivät tästä väärinkäytöstä mitä nämä ihmiset rikolliset tekevät

mutta kun kyse on ihmisestä joka ei ole alkoholisoitunut vaan hyvinkin älykäs tuntee lain niin hän on useimmiten pystynyt käyttämään näitä pykäliä hyväkseen ja saattanut pahimmillaan tehdä suomeksi sanottuna helvetin tämän uhrin elämästä jatkuvan pelon alla elämisen

tietosuojan mitä edustaja zyskowicz jatkuvasti nostaa esiin on oltava sellaista että se on sen lapsen edun mukaista ja muiden edun mukaista

eli lainsäädäntömuutoksia ehkä siinä tarvitaan että tieto kulkee viranomaisten välillä entistä paremmin ja siihen on tietyissä tapauksissa velvollisuus ei pelkästään oikeus

ja mitä viittasin sukupuolikysymykseen niin epäilisin että myös naiset saattavat olla hyvin paljon tämmöisen vainoamisen tekijöinä nimenomaan mitenkään väheksymättä lievemmissä tekomuodoissa eli seuraamisessa ja tarkkailussa

minulla ei ole mitään edellisen vaalikauden rasitteita tässä asiassa elikkä toivottavasti tämä asia nyt saadaan hoidettua on tämän asian tiimoilta oltu mitä mieltä tahansa

kuten alussa sanoin se tulee täydentämään nykyistä lainsäädäntöä mutta ei pidä uskoa missään tapauksessa tämän lainsäädännön kaikkivoipaisuuteen mutta hyvä lisä

tästä raportista olisi todella paljon puhuttavaa mutta nyt aikapulan takia vedän erittäin lyhyesti tämän koska tiedän että edustaja zyskowicz on jo liekeissä tulossa sinne pönttöön puhumaan

lähtökohtaisestihan nämä ovat yleensä oikeudenmukaisia mutta joskus ihmetyttää se minä tiedän että oikeusasiamiehen toiminnan täytyy perustua lakiin ovatko viranomaiset suomessa tosiaan niin huonoja että heitä ei voi kehua tässä koska minun mielestäni viranomaiset suomessa ovat loistavia

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

haluaisin nyt jatkossa kiinnittää arvoisan oikeusasiamiehen huomiota siihen että viranomaiset taistelevat tuolla kentällä ihan jaksamisen äärirajoissa

kuten ministeri tuossa sanoi niin todella oikeudenhoidon tila tällä hetkellä on kohtuullisella tasolla ja ensi vuonna vielä mutta on ajateltava pitkäjänteisesti asioita

pitää olla tarkkana siitä antaako ihmiselle huomautuksen siitä että hän ei suoriudu työmäärästään ja nimenomaan että se huomautus menee sitten oikeaan kohteeseen vaikka eduskunnalle moitteita ettei se ole turvannut resursseja tarpeeksi

siksi on hyvä että olette yhdessä sisäministerin kanssa nimittäneet parlamentaarisen työryhmän jolloin toivottavasti kaikki puolueet tässä salissa sitoutuvat tiettyyn tasoon koska oikeudenhoitohan on meidän eräs kulmakivi oikeusvaltiossa ja perusoikeus

se on meidän kansainväliselle maineelle erittäin tärkeää että me olemme oikeusvaltio

sehän perustuu kansainväliseen sopimukseen ja mikä vielä parempaa monet yhtiöthän tekevät työntekijöidensä kanssa sopimuksia että raja on nolla promillea

sen takia katson että nämä lisäysesitykset mitä tässä on tehty ovat loistavia ja ne pitää toteuttaa mutta ne ovat vain sitä lyhyen aikavälin suunnittelua eli meidän pitää päästä siihen että pitkällä aikavälillä me yhdessä tässä salissa päätämme mikä on meidän oikeudenhoidon taso

käyttötarkoitus ratkaisee ja suojeluobjektina on nimenomaan ihminen joka on ehkä ammattimaisen vesiliikenteen aluksen kyydissä joskin keskustelua käytiin myös siitä onko ruotsinlaivan baarimestari ammattimaisen vesiliikenteen turvallisuustehtävissä mutta kenties ei

tällä hetkellä poliisin ja rajavartioston kalusto ei ole sellaista että katsoisin rajan laskun olevan perusteltua eikä meidän oikeusjärjestelmä ole toimiva

olen kylläkin ollut täällä vasta vähän alle vuoden mutta täytyy sanoa että kyllä edellinen hallitus on tehnyt toimia muun muassa tämmöisten seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi sekä myös antanut mahdollisuuden erilaisiin pakkokeinoihin

turha syyttää ihan siitä että täällä mitään ei olisi tehty mutta ikävä kyllä maailma muuttuu ja toimintaympäristö muuttuu niin nopealla tahdilla että lainsäädäntö laahaa jäljessä ja siinä on kehitettävää

peitetoimintaa pystyy todella verkossa tekemään poliisi vakavissa rikosepäilyissä

itse kukin siviilinähän meistä voi tehdä sitä ihan niin paljon kuin lystää ja provosoida ihmisiä tekemään ehdotuksia mutta poliisi ei voi yllyttää ketään rikokseen

koetan nyt tästä hallituksen esityksestä ensin löytää ne positiiviset asiat ja kieltämättä niitä on kaksi loistavaa asiaa siinä ja tuossa loppupuolella katson asioita vähän samalta kantilta kuin edustaja zyskowicz

siinä tulee vaan näyttöongelmia ja jos vaikka edustaja niikko tai joku toimittaja sieltä paljastaa joitain seksuaalirikollisia niin se pitää myös todistaa

ensinnäkin mikä on loistavinta tässä hallituksen esityksessä vihdoinkin siis vihdoinkin saadaan alulle anonyymi todistelu suomen tasavallassa

olen tätä asiaa jo yli kymmenen vuotta koettanut ajaa siitä syystä että olen nähnyt todistajien pelon ja sen hädän mikä heillä on kun he joutuvat todistamaan vakavissa rikoksissa

muistan vanhasta elämästäni kun perustettiin poliisiin tämmöinen niin sanottu paljastava ryhmä paljastamaan netissä seksuaalirikollisia

esimerkiksi ihminen joka näkee ampumatapauksen kadulla missä kaksi liivijengin jäsentä ammuskelevat toisiaan ja tämä todistaja on ihan satunnainen ohikulkija

se teki loistavaa työtä

siihen kuului noin puolenkymmentä ihmistä mutta valitettavasti nyt tietojen mukaan siitä on jouduttu vähentämään muutamia ihmisiä ja tulos ei voi olla silloin tietenkään yhtä hyvä

kun kaikkiin poliisi ja rajan veneisiin saadaan tarkkuusalkometri jotta se tulos voi olla heti luotettava siellä ja se riittää oikeusvoimaiseen tuomioon asia on sitä myötä selvä

se on aivan käsittämätöntä ja todella muistan kymmenisen vuotta sitten kun tätä asiaa aktiivisesti aloin ajaa niin edustaja zyskowiczin ni meämät ihmisoikeusprofeetathan jyräsivät minut täysin että se ei kuulu meidän oikeusjärjestelmäämme että kukaan pystyy todistamaan täällä anonyymisti joskin kummeksuin tätä koska eihän se tarkoita sitä että syytetyn kyselyoikeus häviäisi vaikka joku anonyymisti todistaisi

nyt meidän oikeusjärjestelmässä tämä asia pitäisi käsitellä pitkän kaavan mukaan eli poliisi tekee esitutkinnan syyttäjä syyttää ja oikeus tuomitsee

kun täällä tuntuu olevan intoa korvamerkitä rahaa poliisille niin kannattaisiko nyt miettiä että korvamerkitään rahaa tämmöisten seksuaalirikosten ja väkivaltarikosten ehkäisyyn

prosessia pitää ehdottomasti keventää siten että nämä tapaukset voidaan käsitellä rangaistusvaatimuksella ei rikesakolla vaan rangaistusvaatimuksella

jos emme ole valmiita vaikeisiin päätöksiin olisi meidän hyväksyttävä elintasomme lasku

se tahtoo sanoa sitä että kun se venepartio on suorittanut veneessä sen tarkkuusalkometripuhalluksen se voi sen jälkeen kansankielellä iskeä sakkoa kannikkaan tai jos puhutaan kauniimmin yhden kosketuksen periaatteella päästää sen veneilijän omaan veneeseensä ja toki sitten selvä kuski jatkaa siitä eteenpäin

tosin vähän kummeksun tätä että tuo raja on vedetty tuohon kahdeksaan vuotta vankeutta koska siihenhän tulevat todella nämä törkeät rikokset niin kuin tietysti pitääkin olla törkeät pahoinpitelyt tapot murhat törkeä raiskaus törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä huumausainerikos

kotihoidon tuen uudistaminen on eräs osa mittavaa rakennepakettia

hyvät ystäväni liivipojat tappelevat kadulla pahoinpitelevät toisiaan nyrkein ja ehkä vähän pienillä aseillakin mutta kyse on vain pahoinpitelystä

hallitus on sitoutunut ratkaisuihin joilla työllisyyttä nostetaan

tärkeässä asemassa ovat eläkeratkaisu sekä asumis ja työttömyysturvan suojaosuudet jotka kannustavat ottamaan vastaan osa aikaista tai lyhytaikaista työtä

siinä on edellytyksenä se että kyky tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset että teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle

tällä hetkellä lapsiperheille tarkoitettuja tukia ovat äitiysavustus äitiysraha vanhempainraha äidille ja isälle yksityisen hoidon tuki elatustuki erilaiset tuet lapsen sairastaessa adoptiotuki ulkomailta adoptoiville sotilasavustus asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle ja hänen perheelleen

näitä tapauksia ei kovin paljoa ole ja minä ainakin luotan siihen että ne rajavartijat ja poliisit jotka vesiliikennevalvontaa suorittavat tekevät tätä harkintaa ja tekevät tästä rikosilmoituksen joka etenee aina tuomioistuimeen asti mikäli nämä edellytykset täyttyvät

olisiko nyt todella ollut parempi niin että oikeus olisi voinut vapaasti harkita myös tämmöisissä niin sanotuissa päivittäisrikoksissa pahoinpitely ja ampuma aserikoksissa sitä voidaanko siinä käyttää anonyymiä todistelua eikä vetää tätä rajaa tähän kahdeksaan vuoteen koska ihmiset pelkäävät ja joissain tapauksissa pelko saattaa olla jopa perusteltua tällaisissa pienemmissä rikoksissa

näistä lapsiperheiden tuista on tarkoitus rakentaa mahdollisimman joustava mutta myös kannustava paketti joka sopii nimenomaan tähän päivään

hallitus on antanut eduskunnalle esityksen joustavasta hoitorahasta jonka tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi pienten lasten vanhempien osa aikainen työ

tähän yhteyteen haluan sanoa että näen isompana ongelmana ehkäpä tämmöisen piittaamattomuuden ja ammattitaidottomuuden tuolla vesillä

sitten arvoisa oikeusministeri varmaan seuraavaksi alkaa ajaa anonyymia asianomistajaa tiettyihin rikoksiin koska semmoiseenkin olisi tarvetta

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tarvitsemme asennemuutosta jotta meillä olisi enemmän valmiutta tukea isiä ja äitejä kiireisten vuosien keskellä

asenteiden uudistuessa myös työelämän tasa arvo paranee

haluamme jakaa vanhemmuuden kustannuksia ja parantaa nuorten naisten työmarkkina asemaa

arvoisa puhemies

osa virkamiehistä jotka saavat huomautuksen kokee sen voi sanoa hyvinkin epäoikeudenmukaisena

parhaassa työiässä olevien naisten työllisyysaste on suomessa pohjoismaiden alhaisin

kun nimittäin se on ihan kauhea tilanne kun joku raiskattu nainen tai seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi kertoo esitutkinnassa suht verekseltään ne tuntemukset ja tapahtumat mitä siinä on tapahtunut sen jälkeen menee puoli vuotta vuosi ja sama toistuu oikeudessa

ruotsissa nuoret aikuiset naiset osallistuvat huomattavasti enemmän työelämään kuin suomessa

ikävä kyllä siellä alkaa virkamiehiä uupua työtaakan alle ja se on todella kohtuutonta että jostain pienestä muotoseikasta tai pitkittyneestä prosessista saa vielä päälle huomautuksen